mutta senkin jälkeen jää jäljelle se olennainen kysymys tässä minun puheenvuorossani eli se että jos puhutaan kustannuksista pitää tietysti katsoa kaikkia kustannuksia

no sitten totean vielä lyhyesti tästä lapsilisäasiasta että on hyvä että siitä kannetaan huolta mutta on nyt aihetta kuitenkin hyväksyä tosiasiat

no mitä tahansa uudistuksia voidaan perustella rakenneuudistuksena mentiin sitten ees tai taaksepäin oikeata tai väärää politiikkaa niin ainahan ne ovat rakenteita uudistavaa politiikkaa että minusta tämä ei sinänsä oikeuta yhtään mitään

nyt tällä hallituksen linjalla joka on se että leikataan palkkoja ja heikennetään työehtoja myös ehkä siellä hakkaraisen sahalla en tiedä mitä siellä tullaan tekemään sitten ollaan tilanteessa että se ei vaikuta kuin promilleosaan siitä lopputuotteen hinnasta

siis leikataan täkkiä yhdestä päästä ja siirretään kangasta toiseen päähän

arvostan edustaja niikon hyvin rehtiä ja rehellistä puheenvuoroa ja sitä että hänkin näkee että tässä on ongelma ja tunnustaa että ehkä tämä ei nyt ihan mene nappiinsa

tosin se lupaus taisi alun perin olla niin että se poistetaan kokonaan ja sitten lisäksi mitään muuta veroa kuten vuotuista ajoneuvoveroa ei nosteta

sitten täytyy mainita tähän samaan sarjaan vielä tämä kolmas esimerkki joka on täällä kyllä eri yhteyksissä tullut esille myös tänään ja se koskee tuottavuusohjelmaa

kuvaavaa nyt on vaikkapa tässä puukeskustelussakin tai sahojen kannattavuuskeskustelussa kun sahat todellakin ovat olleet vaikeuksissa jo pitkän aikaa että sanaakaan tämä hallitus ei pohdi mitä voitaisiin tehdä paremmalle puun saatavuudelle ja tälle puun hinnalle

moni joka pitää kelaa ja sen perusturvaa tärkeänä on tehnyt mielestäni sen väärän johtopäätöksen että kaikki asiat kelaan siirrettynä tulisivat hoidettua paremmin kuin muualla tehtynä

harmaa talous on sitten aika vakava juttu ja yhdyn siihen huoleen jonka edustaja viitanen sanoi että onhan tämä nyt ihan eriskummallista että täällä hallituspuolueiden edustajat sanovat että harmaaseen talouteen ei saa puuttua että ei sieltä saa mitään lisää tuloa ottaa

jos katsotaan viime vaalikauden rakenteellisia uudistuksia niin erittäin merkittävä oli tämän harmaan talouden torjunnan kohdalta se uudistus joka vietiin lävitse monella eri rintamalla

kyllä pitää olla niinpäin että kun tekee päätöksiä niin sitten pitää selkärangan kestää tulla puolustamaan sitä omaa mielipidettään ja myös hallituksen toimintaa silloin kun hallituksen toimintaa tukee

tähän tuottavuusohjelmaan liittyvä erityispiirre on vielä se että tämä tapahtuu sen jälkeen kun meille on kerrottu että henkilöstövähennyksissä valtio on vähentänyt henkilöstöänsä enemmän kuin yksityinen sektori menneen vuoden aikana ja kunnatkin ovat vähentäneet henkilöstöään enemmän kuin yksityinen sektori on tehnyt viimeisen vuoden aikana

tämähän ei ole mikään kuvitelma vaan on siis talousneuvoston kirjattu raportti joka on käynyt tältä osin jo hallituksen poliittisen ohjauksen lävitse koska talousneuvoston pääsihteeri on tunnettu keskustalainen ja nimenomaisesti siinä tarkoituksessa nimitetty että hän tekee myös poliittista ohjausta hallituksen nimiin

arvoisa puhemies

säännöllisin välein on käyty tämä pohjoismaisen yhteistyön tilannekeskustelu ja nimenomaisesti täällä eduskunnassa tämän valtuuskunnan raportin yhteydessä ja se on usein päätynyt siihen että ikään kuin tähän tarvitaan jotain uutta tai lisää tai että se vähän polkee paikallaan

ymmärrän että ministeri pekkarinen on alkuviikon tv elokuvanäytelmän pohjalta syvästi järkyttynyt ja hänen historiankirjoituksen kuvansa on tältä osin hivenen mennyt sekaisin

tästä jää vähän nyt semmoinen käsitys että tämä on yhdelle ja toiselle vastenmielinen päätös mutta jostain kumman syystä tämä vain viedään eteenpäin eikä kukaan halua ottaa tästä vastuuta

pyydän arvoisat edustajat katsomaan mikä on ollut verotulojen kehitys

siitä huolimatta että työllisyys on tullut alas ja meillä pitäisi verotulojen laskea normaaliajattelun mukaisesti meillä ovat verotulot kääntyneet nousuun ja tätä ilmiötä on jatkunut nyt jo pari vuotta oikeastaan

enemmistöhän saa päättää mutta kyllä pitää kertoa miksi jotain ollaan päättämässä

tämän jälkeen tulemme varmaan jälleen kohta näkemään tuolta hallitusaitiosta kun pääministeri valtiovarainministeri ja omistajaohjausministeri esittävät vakavan vetoomuksen yrityksille pidättyä tässä lamassa lomautuksista tai irtisanomisista

kun hallitus raportissaan siis sanoo että voi syntyä otollinen tilanne jossa työ ja kansaneläkkeet yhdistetään niin on se kyllä aika vakavaa puhetta

en ihmettele ollenkaan että työmarkkinoilla on tältä osin aito huoli ja toivoisin että hallituspuolueiden keskuudessa tämä huoli otettaisiin sillä tavalla vakavasti että sanottaisiin että pidetään tätä vaihtoehtoa poissuljettuna ja nähtäisiin kansaneläkkeen tarve perusturvana jatkossakin ja sitten ansioperusteinen sosiaaliturva työeläkkeen muodossa

tähän riittää kyllä tai ei

ja erityisesti ministeri häkämies joka piti todella suuren jeremiadin neljä vuotta sitten olisi olettanut että kokoomuslaiset ovat täällä salissa mahdollistamassa keskustelun tästä asiasta mutta ehkä on niin että kuulemme tähänkin jossain vaiheessa selityksen miksi näin kävi

toinen puoli mammuttitaudista on että meillä parhaillaan keskustellaan siitä missä pitäisi toimeentulotuen asioiden tapahtua

arvoisa puhemies

ja lopuksi oliko se niin että demarit keksivät vielä tämän metsäteollisuuden ylimääräisen veronkin jotta metsäteollisuuden olemassaolo suomessa vaarantuu mitä kautta me emme tiedä ovatko he toteuttamassa näitä uusiutuvan energian tavoitteita

se oli todella hyvä esiintyminen jonka hän teki ja se perustui juuri niihin vaatimuksiin jotka me olimme esittäneet ja joista kokoomuksen ja demareiden kanssa oli aikaisemmin keskusteltu

kerta kiellon päälle ilmeisesti ja on kuulemma sitten vielä edustaja pekkarisella yksi kysymys ministerille

mehän tiedämme että alun perin kolmas tie on tarkoittanut sosialidemokraattista tietä kapitalismin markkinatalouden ja kommunistisen suunnitelmatalouden välillä ja tietä jolle pohjoismaat laajasti ovat suuntautuneet

jo tästä

sasi ottikin tämän asian kainaloonsa

tällä hetkellä olemme tilanteessa että se näyttää merkitsevän erityisen paljon suomen ja ruotsin kannalta mutta uskon että se yhteistyö ja keskustelut mitä on käyty pohjoismaiden neuvoston piirissä ovat olleet tärkeä osa poliittisen tuen syntymistä tälle hankkeelle

tämähän on myös kerrottu helsingin sanomissa mikä tämän muistion tausta oli

se tarkoittaisi sitä että me katkaisisimme yhteyden sosiaaliturvan toimeentulon ja sosiaalityön välillä

tietysti valtion rahoitus on täysin toinen asia kuin yksityinen rahoitus mutta tässä valtion rahoituksessakin kyllä mielestäni viime vaalikaudella omaksuttiin se periaate että valtio tulee mukaan rahoittamaan yleisradion ohjelmatuotannon näyttämistä ulkosuomalaisille

virkamiehet tekevät niitä linjauksia jotka kulloinenkin ministeri ohjeistaa eivät he keksi omasta päästään että suomi laittaa ehdottomaksi ehdoksi vakuuksien vaatimisen

eli se työ joka tehdään kuntien sosiaalityössä jossa lähtökohtana on ihmisten auttaminen paljolti muilla perustein kuin rahalla se yhteys loppuisi ja siirryttäisiin tämmöiseen automaattiseen rahanjakoon

viime kaudella kaikki parlamentit pohjoismaiden parlamenttien puhemiesten yhteisen kannanoton seurauksena käsittelivät nimenomaisesti ulko ja turvallisuuspolitiikan asioita parlamentti istunnossaan pohjoismaisen yhteistyön kannalta

nyt kävi vain niin että vahingossa ministeri pekkarinen sai ainoana valtiovarainministeriön ulkopuolisena tämän muistion ja ministeri pekkarinen ryhtyi kuvittelemaan että sitä ennen ei ollut tapahtunut yhtään mitään

se loppujen lopuksi käännettiin näinpäin juuri sen takia että se olisi kestävää toimintaa eikä niin että kerätään ensin lupamaksuilla tietty osa ja sitten valtio ryhtyy antamaan lisäksi suomessa näytettäville ohjelmille vielä jotain erityistukea sillä perusteella että ne tulevat jostain muualta

olen huomannut että tätä ehdotusta kelan tehtävien edelleen kasvattamisesta kannattaa moni semmoinen joka muista syistä pitää kelaa tärkeänä

olemme ruotsiin verrattuna kansakunnan kokokin huomioon ottaen aivan eri mittaluokassa ja se on tarkoittanut meille tärkeiden tie ja ratayhteyksien suhteellisen heikkoa hoitoa josta on tullut myös kasvun kannalta pullonkaula

ensinnä tähän nato asiaan

mutta kannattaisi kyllä miettiä mitkä tämän uudistuksen seuraamukset ovat jos tämä yhteys sosiaalityön ihmisten aidon auttamisen ja sitten tämän toimeentulotuen välillä katkaistaan

palaan siihen että on suuri merkitys sillä että suomen kaltaisessa pienessä maassa voi olla tästä peruslinjasta suuri yhteisymmärrys ja että tämä linja ei vaihdu aina sen mukaan kuka on hallituksessa

nyt todellakin olisi aivan eriskummallista jos pohjoismaat eivät tarttuisi tähän pakolaisuuden ja maahanmuuton haasteeseen luomalla yhteisiä käytäntöjä

näin ainakin itse olin mukana päättämässä että kysymys on siis yleisradion ohjelmatuotannon näyttämisestä ulkomaille sen tukemisesta niille jotka eivät maksa tv lupamaksuja esimerkiksi ruotsissa

arvoisat kansanedustajat ilmoitan että kroatian presidentti iivu josipovics seurueineen on saapunut seuraamaan tai

kun näistä kokeiluista on paljon puhuttu niin loppujen lopuksi joensuun kokeiluhan osoitti juuri sen että sen uudistuksen huono puoli oli siis joensuun kokeilussa se että sen jälkeen ei ollut enää sitä yhteyttä näihin hädänalaisiin ihmisiin

jotta tämä valmistelu voi tapahtua niin että hallitus ja oppositio ovat samalla viivalla on tärkeää että noudatetaan tätä hyväksi koettua seurantaryhmämenettelyä jossa ollaan saman pöydän ääressä jaetaan sama tieto ja voidaan avoimesti keskustella sen tiedon johtopäätöksistä

eduskunnan puolesta lausuu arvoisat vieraat tervetulleeksi

keskustelu päättyi

ja monet näistä tilanteista ovat sellaisia etteivät ne hoidu rahalla vaan pitäisi pystyä auttamaan ihmistä niissä aidoissa ongelmissa jotka voivat olla päihdeongelmia ne voivat olla työttömyyteen liittyviä ongelmia tai jotain muuta

erityisen pettynyt olen siihen että liikenneministeri vehviläinen täällä puhujapöntössä kävi ilmoittamassa että pohjanmaan rataa siis rataa ouluun saakka ei suinkaan pidä rakentaa kaksiraiteiseksi

asian käsittely päättyi

se oli kyllä mielenkiintoinen puheenvuoro tilanteessa että juuri ympäristöperusteiden kannalta ja koko maan tasapainoisen kehityksen kannalta helsinkioulu junayhteyden rakentaminen toimivaksi olisi aivan avainasemassa oleva asia ja jos mikä niin tämä täytyisi nähdä tämmöisen ison investointiohjelman aivan keskeisenä asiana

ensisijaista pitäisi olla että meillä on riittävä sosiaaliturvan taso joka tuo toimeentulotuelle mahdollisimman vähän ihmisiä ja sitten toisaalta ihmisiä jotka ovat joutuneet vaikeuksiin pyritään aidosti auttamaan eikä vaan sanota että tässä on tietty rahamäärä koeta pärjätä sen päihdeongelmaisen kanssa tai niiden perheeseen liittyvien muiden ongelmien kanssa tai puutteellisen ammattitaidon tai muun syrjäytymisriskin kanssa

on ilo todeta tämä senkin takia että meillä on perusteiltaan eu politiikasta erittäin suuri yksimielisyys ja kun kuunteli pääministeri vanhasta tänään lukee selontekoa niin toteaa että nyt ei puhuta ytimistä

huomautan että itse veroasiasta vastaava ministeri häkämies on poissa joten ympäristönäkökulmasta käsitellään asiaa nyt jonkun aikaa

ei myöskään vastausta siihen miksei maatalouden päästöjä lähdetty radikaalimmin vähentämään ei myöskään vastausta siihen miten ihmeessä hiilidioksidipäästöjen vähentämistä voi lisätä se että annetaan ylimääräinen verovähennys maataloudelle kun se käyttää kevyttä polttoöljyä

arvoisa puhemies

lisäksi tilanne on näin että jos nyt sitä korjaustyötä joka tehdään tällä seinäjokioulu välillä jos se rakennettaisiin kaksiraiteiseksi niin meidän ei tarvitsisi nähdä niitä liikenteen pysäytyksiä siirtymistä bussiliikenteeseen ja junayhteyksien arvostuksen heikentymistä joka nyt on seurauksena kun tätä kaksiraidetavoitetta ei ole hyväksytty ja sitten suljetaan välillä rataa kokonaisuudessaan ja siirrytään bussiliikenteen käyttöön

mutta ei kai tämäkään hallitus ole valmistelemassa nato jäsenyyttä vaan jatkaa tältä osin edellistä linjausta

se on ihan positiivinen asia koska siellä tietenkin vaikutetaan siihen millaisiksi tulevat olot euroopassa ja myös täällä meillä ja kaikki nämä suuret asiat finanssikriisistä ilmastonmuutoksen haltuunottoon vaativat yhteisiä eurooppalaisia ratkaisuja joten toivon että pääministeri vanhanen jatkaa samalla linjalla

joten kela on hyvä laitos mutta älkäämme kuvitelko että kaikki asiat sinne keskittämällä ja mitä suurempi liikevaihto kelaan saadaan niin sen onnellisempia olemme

mutta työnantajienkin pitää arvoisa ministeri olla mukana maksamassa sosiaaliturvan kustannuksia koska he hyötyvät siitä että ihmisillä on turva työttömyyden tai sairauden tai eläköitymisen sattuessa

vastaus on että ei tässä lisäbudjetissa tehdä yhtään mitään koska ei tässä ole esityksiä että väylämaksu poistettaisiin mikä vaikuttaisi kaikkeen siihen ulkomaankauppaan joka sieltä viitakosken sahaltakin lähtee eteenpäin eikä rataveroa joka myös vaikuttaa kustannuksiin eikä tässä ole teollisuuden energiaveron laskua joka vähentäisi kustannuksia ja joka vaikuttaisi tässä ja nyt ja jonka hallitus voisi heti päättää

voi käydä nimittäin niin että tehdään vahinkoa ihmisille ja sitten tehdään vahinkoa myös sille talouden perustalle joka on kohtuullisen sosiaaliturvan rahoittamisessa täysin välttämätöntä

presidentti niinistö lauantain ykkösaamussa puuttui samaan teemaan tavalla joka mielestäni ansaitsee huomion myös täällä eduskunnassa

edustaja viitanenhan teki selvän ehdotuksen että hylättäisiin tämä lakiehdotus ja sitten käännyttäisiin komission puoleen

hänhän sanoi tämän saman asian niin että on tärkeätä että hallitus ja oppositio kohtaavat toisensa ja että olemme tietoisia toistemme ajatuksista ja että sitä kautta voi syntyä kansallinen yhteisymmärrys